mutta selkeää on se että lainsäädäntötoimin pitäisi nyt muuttaa lakia niin että myöskin sadevesien aiheuttamat tulvat korvattaisiin selkeästi myöskin lain tasolla ja sieltä löytyisi asetukset joiden pohjalta tällaiseen tulvasuojeluun voitaisiin löytää myöskin valtion tukea

niin kuin totesin jo tässä aikaisemmin niin myöskin sellaisiin tulviin jotka aiheutuvat ylipäänsä vesistöjen tulvimisesta pitäisi löytyä myöskin selkeitä määrärahoja vieläkin enemmän

olen siitä kiitollinen että valtiovarainvaliokunta on kiinnittänyt asiaan huomiota ja ottanut sen kannan että näihin vesistötöihin pitäisi löytyä enemmän määrärahoja

mutta pidän näitä nyt osoitettavissa olevia määrärahoja niin alhaisina että vain yhden maakunnan todellisiin vesistötöihin tulee riittämään nämä nyt esitetyt määrärahat

minusta tämä on suuri uhka silloin kun ilmasto olosuhteet muuttuvat tätä tahtia ja tulvariski lisääntyy erityisesti kun meidän maakuntaamme halkaisee kokemäenjoki ja se tuo kyllä valtavan suuret riskit

aivan lopuksi toivon että täällä salissakin otettaisiin kuuleviin korviin se että lakia pitäisi muuttaa sen osalta että tulvien suojeluun myöskin sadevesien aiheuttamien tulvien suojeluun ja tällaisten vahinkojen korvaamiseen löytyisi myöskin lakikirjasta erilliset momentit

siihen kyllä pitäisi ripeästi puuttua ja toivonkin kun uskon että myöskin kyseisessä valiokunnassa on tähän kiinnitetty huomiota että tämä lisäisi painetta myöskin hallituspuolueiden sisällä puuttua siihen että sadevesien ai heuttamiin tulviin löytyisi jatkossa muutakin rahoitusta kuin tällaista harkinnanvaraista että löydettäisiin se tänne oikealle momentille ja lakikirjaan kirjattuna